ministeri haglund viittasi tuohon taisteluosastojen käytettävyyteen ja suomen mahdolliseen johtovaltiorooliin

tosiaankin tätä pitää aika rauhassa harkita

toinen asia sitten

missä teidän mielestänne mennään tuossa sovinto ja reintegraatioprosessissa siellä vai onko tilanne sellainen niin kuin eräät afganistania hyvin tuntevat ovat kommentoineet että se on vähän niin kuin vaan talks about talks

arvoisa herra puhemies

parlamentarismin toimivuus edellyttää että hallituksen tai ministerin luottamuksen olemassaolo tai puuttuminen voidaan pikaisesti todeta ja tästä on tässä epäluottamusesityksessä kysymys

minultakin on kysytty eikö sitten muka ministeri voi toimia poliittisesti

mutta ministeri ei voi todellakaan harhauttaa eduskuntaa väittäen ettei poliittista ohjausta ole käytetty kun sitä on käytetty tässä puolustusvoimien lappu luukulle remontissa

arvoisa puhemies

ministeri wallinin viiveellä tullut nöyrtyminen on toki hyvä asia vaikka viestinnässä onkin ollut perusongelmana tuo tipoittain totuuden kertominen mistä on aikaisemminkin todettu että se on huono strategia

uskooko eduskunta nyt että tässä on kaikki

arvoisa puhemies

olen sitä mieltä että asia on tarpeen tuoda aiempien linjausten mukaan todelliseen parlamentaariseen käsittelyyn ja muutenkin hallitus voisi tosissaan harkita parlamentaariseen valmisteluun palaamista useissa muissakin merkittävissä asioissa

arvoisa puhemies

energiateollisuus ryn arvion mukaan kuudennen ja seitsemännen ydinvoimalan rakentaminen vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä vain muutamalla prosentilla

arvoisa herra puhemies

tästä ttip sopimuksesta nyt on sen verran tullut kommentteja jo maatalouden osalta että en niistä jatka mutta kysyn wton viimeisimmästä kokouksesta ja balin sopimuksen merkityksestä

arvoisa herra puhemies

vuosi sitten tässä samaisessa keskustelussa nostin esiin että australiasta oli tullut viestejä että suomi ei ole riittävän kiinnostunut yhteistyöstä ja työskentelystä puolin ja toisin australialaisen osaamisen kanssa ja nyt sitten kun ministeri silloin lupasi että hän tänä vuonna tulee siellä käymään vienninedistämismatkalla ja olette todellakin siellä ollut niin mielelläni kuulisin vähän miten se sujui ja onko jotakin kenties sieltäpäin tulossa

tämä varmasti lisää myös sitä kansalaisten ymmärtämystä siihen että eduskunnassa puututaan asioihin silloin kun tarpeen on

kun puheenjohtaja tölli tuossa käytti tuon alustuspuheenvuoron niin olisin häneltä vielä kysynyt harkittiinko esimerkiksi lausuman tekemistä tuosta kohdasta jossa he toteavat että näitä mahdollisia vaikutuksia laittomaan maahantuloon seurataan ja että pitää löytää sitten keinot puuttua asiaan jos laiton maahantulo tätä kautta kasvaa

hivenen ihmettelen sitä että kun ulkoasiainvaliokunta toivoi että rahaa lisätään edustustoverkostoon niin kuulin hallinto ja turvallisuusjaoston jäseniltä että ulkoministeriön taholta on kerrottu että ei ole rahatarpeita tähän pääluokkaan ja siksi niitä ei kuulemma sitten tuossakaan mietinnössä ole

ja toiseksi onko arvioitu näitä tulevia vuotuisia tulijamääriä

kun ministerikin on paikalla niin kysyn vielä häneltä millä tavalla ollaan etenemässä nyt tuossa kasvattilapsen rajausproblematiikkaa koskevassa asiassa perheiden yhdistämistapauksissa

tässä yhteydessä haluaisin vain korostaa ulkoasiainvaliokunnan kantaa että laajentumisen tulee perustua tiukkaan mutta oikeudenmukaiseen ehdollisuuteen ja sovittujen kriteerien täyttämiseen

eikö se ollutkaan yksimielinen päätös

arvoisa herra puhemies

taisteluosastojen valmiusvuoroista on todettava että ensin puolustusvoimilla oli suuri innostus ja sitten tuli suuri lässähdys

sasin kommentista täytyy kysyä wallinilta

olisiko aikataulullisesti mahdollista myöhentää sitä neljällä vuodella kun hallituksen esityksessä toisaalta todetaan että maavoimien valmiusyhtymissä ei enää kouluteta jalkaväkimiinojen käyttöä

erityisesti tuon oikeusvaltioperiaatteen täyttäminen on ollut vaikeaa

haluaisinkin tietää tuosta koulutettavien motivaatiosta valmiusvuoroja ennen niiden aikana ja sitten niiden jälkeen

haluan jatkaa tästä teemasta minkä edustaja lohela nosti esille

katsauksessa todetaan myös että puolustusvoimien materiaalihankkeissa tulisi osata ennakoida sellaiset sopimushankkeet joilla on vaikutusta saatavilla oleviin asejärjestelmiin ja siten kansalliseen puolustussuunnitteluun

taisteluosastot ovat siis kalliita

mutta se on totta kuten koskinen totesi että tähän päätettiin liittyä pitkitetyllä aikataululla ja keskusta oli sitä erittäin vahvasti vaatimassa ja hyvä niin

mutta kuten me tiedämme tuo naisten osallisuuden tärkeys pysyvän rauhan rakentamiseksi ei ole oikein toiminut afganistanissa

onko tämä osittain vain rahankierrätystä puolustusvoimien koulutukseen viitaten nyt oikeastaan vähän tässä edellä olleisiin puheenvuoroihinkin

onko esimerkiksi kansalaisjärjestökentällä nyt jotain sellaista liikehdintää tai muuten hiljaisia signaaleja että lähiaikoina voisi tulla joitakin edellisiin rinnastettavia kieltoja joilla on tietysti vaikutusta myös sitten meidän puolustussuunnitteluumme

eli käytännössä voidaan oikeastaan sanoa että neuvottelut jos niitä on edes ollut ovat edenneet ilman afgaaninaisten panostusta osaamista ja osallistumista

herra puhemies

ukkolalle turvaneuvostosta sen verran että yksi hyvä puoli siinä että suomi olisi jäsen on se että suomella ei ole varsinaisia omia intressejä siellä ajettavanaan ja se tekee meistä osaltaan hyvän jäsenen

arvoisa herra puhemies

puhemies

söderman on varmasti siinä oikeassa että eun laajentuminen oli tässä viime aikoina liian reipasta ja varmasti tämä tulee hidastumaan tulevaisuudessa

toimin eduskunnassa australia ystävyysryhmän puheenjohtajana ja esimerkiksi australiasta on tullut viestejä että suomi ei tarpeeksi vakavasti suhtaudu sinne suuntaan tehtäviin panostuksiin olkoon se sitten yrityselämän tai edustuston kautta

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on tosiaan osa keväällä nopealla aikataululla sovittua pakettia euroopan talouden vakauttamiseksi ja sinänsä tässäkään vaiheessa tämä esitys ei mitään riemunkiljahduksia herätä mutta hoidettava mikä hoidettava

laukkanen aikaisemmin

tapasin ruotsissa päämajaansa pitävän australian suurlähettiläänkin ja hänkin sanoi että kyllä suomeen päin katsotaan esimerkiksi näissä koulutusasioissa cleantech asioissa ja ikään kuin ollaan valmiita yhteistyöhön ja ottamaan sitä tietotaitoa myös australian suuntaan ja toisaalta antamaan tietotaitoa tännepäin vaikkapa kaivospuolella mitä heillä on paljon muutakin kuin ihan konkreettista omistamista

muutaman perusasian haluaisin tässä kuitenkin kerrata tästä hallituksen esityksestä liittyen myös aikaisempiin vastauspuheenvuoroihin joita täällä on käytetty

mutta arvoisa puhemies tosiaan tämän puitesopimuksen mukaan lainaa hakeva maa joutuu tekemään tiukasti sovitut toimet julkisen taloutensa tasapainottamiseksi

ensin siis komissio yhdessä ekpn ja imfn kanssa laatii yhteisymmärryspöytäkirjan tämän lainaa hakevan valtion kanssa ja sen jälkeen muitten euroalueen jäsenmaiden pitää hyväksyä tuo pöytäkirja muiden euroalueen jäsenmaiden

arvoisa herra puhemies

ehkä koulutuksen myötä myös eduskunnalle kuuluva valvontarooli voisi vahvistua

sitten vasta komissio ja ekp tekevät markkinatilanteeseen perustuvan ehdotuksen tuon lainaohjelman ehdoista ja ehtojen toteuttamista myös seurataan näin uskon käyvän

näitten lainojen takauksia voidaan myöntää kolmen seuraavan vuoden ajan

tämä vaikuttaa jo esimerkiksi yritysten rekrytointeihin kun korkeakoulutetut vanhemmat miettivät myös lastensa tulevaisuuden näkökulmaa työpaikkaa vaihtaessaan

ministeri katainen tuossa aiemmin tekemiini kysymyksiin vastasi varmasti niin totta ja niin hyvin kuin pystyi

arvoisa puhemies

seuraamme tilannetta varmasti mielenkiinnolla kansanedustajina sitten kun istuntotauolla olemme ja olemme toki valmiita jos se huono tilanne tulee että tiedonanto asiasta pitää eduskunnalle antaa tietenkin kokoontumaan sitten myös tänne eduskuntaan

tiettyä panostusta se vaatii niin vanhempiin kuin lapsiinkin heidän rohkaisuaan kielisuihkuja alakouluihin opettajien ja rehtorien oikeaa asennetta kuljetuksia kyläkouluilta taajamaan yhteisille oppitunneille luottamushenkilöiden tukea ja niin edelleen

esimerkiksi joroisista voi käydä oppia ottamassa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

taloudelliset sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet on tarkoitettu kaikille ja niistä pitäisi pystyä nauttimaan asuinpaikasta riippumatta myös joka puolella suomea

arvoisa puhemies

savonlinnan ja varkauden kolmiolennolle tarjotaan miljoonaa euroa

tämän itsearvioinnin tarkoitus olisi tietenkin havaita niitä hyviä asioita mutta samalla niitä huonoja asioita meidän toiminnassamme olevia parannettavia kohteita joita kansainvälisiä kriteereitä vasten olisi olemassa jotta voitaisiin parantaa tätä meidän parlamentaarista instituutiotamme täällä suomessa

siihen prosessiin tarvittaisiin tietenkin kaikkein korkeimpien elinten sitoutuminen eduskuntaryhmien puheenjohtajiston puhemiehistön mielellään myös esimerkiksi pääsihteerin sitoutuminen muuten on turha edes aloittaa tuota työtä

liikenteen tiekohteissa jatkui hallituksen niukka linja

ja voi olla että jossakin työkalupakin kohdassa meillä on paljonkin kehitettävää jossakin toisessa saatamme olla ihan maailman huippua sen näkee sitten

kesto voisi olla pari kuukautta maksimissaan kahdeksan istuntoa ja koska nuo vaalit nyt ovat sen verran myöhään keväällä niin ehkä järkevin ajankohta voisi olla ensi syksynä tai talven aikana vuoden kuluttua

kiitos arvoisa herra puhemies

sen kunnolla on aivan olennainen merkitys maa ja metsätalouden uusiutuvan energian matkailun ja muun yritystoiminnan sekä haja asutusalueilla asuvien ja vapaa aikaansa viettävien ihmisten kannalta

oikeastaan jo tuossa aikaisemmin lapintien puheenvuoroon pyysin puheenvuoroa kun enemmän meillä suomessa on se ongelma että meidän yrityksemme harjoittavat liiketoimintaa kehitysmaissa paljon pienemmällä volyymillä kuin esimerkiksi tanskalaiset ruotsalaiset tai hollantilaiset yritykset ja kiinaa katsotaan vähän kauhulla täältäpäin ja kehitysyhteistyökohdemaat taas ottavat mielellään niitä hankkeita vastaan mitä sieltäkin tulee

hallitus tuntuu haluavan näilläkin kaikilla toimenpiteillä uhrata kuntien yhteisen kehittämisen keskuskaupunkivetoiselle mallille

arvoisa puhemies

kysyisinkin jos ministeri tietää mitenkä varmistetaan että tämä neuvottelukunta pystyisi seuraamaan ja antamaan lausuntoja suomalaisyritysten vastuullisuudesta kun siihenkin on täällä viitattu

turvakotipaikkojen määrän nostaminen oli vmn esityksessä kesällä ja sitä jo ehdin kehuakin vaikka ihmettelin missä ne resurssit ovat

nyt en tuolta budjettikirjasta enää tätä lausetta löytänyt ollenkaan joten olisi mielenkiintoista nyt kuulla ministeriltä onko tämä tavoite kokonaan poistettu hallituksen ohjelmasta tästä budjettikirjasta

haluaisimme edetä kohti yksikanavaista rahoitusta

monikanavarahoitus pitää yllä päällekkäistä palvelutarjontaa luo ylikapasiteettia tutkimus ja hoitopalveluissa synnyttää henkilöstön saatavuusongelmia ja lisää epätarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä ja kokonaiskustannuksia

arvoisa puhemies

hallitus tarjoaa lääkkeeksi oppivelvollisuuden pidentämistä jonka avulla pyritään saamaan kaikki nuoret koulutuksen piiriin